minua on hivenen jäänyt vaivaamaan tämä keskustelu sen takia että ministeri kiviniemeltä on tässä yritetty kysyä sitä oliko hän tietoinen siitä mitä rahoitustarkastus oli tekemässä elikkä oliko hän antanut asiallisesti ottaen hyväksynnän tälle toiminnalle että voidaan tehdä näitä korkoehtojen muutoksia

toivonkin että edustajat zyskowicz ala nissilä ja täällä paikalla olevat perussuomalaiset edustajat voisivat jossain määrin huojentaa pelkojani sanomalla että edustaja heinäluoma voi nukkua yönsä rauhassa että nykyinen hallitus pitää kiinni siitä lähtökohdasta että kukin maa hoitaa itse omat velkansa ja suomi ei hyväksy julkisten velkojen leikkauksia jotka velat ovat tulleet hoitamaan tätä kriisiä ei tienaamaan ja että näistä sovituista vakuusjärjestelyistä jotka osaltaan turvaavat meidän saataviamme pidettäisiin myös tässä yhteydessä kiinni

kysyn nyt siis vielä näin ollen viidennen kerran olitteko tietoinen vai oliko myös tiedonkatko ja huono tiedotus niin että ministerille ei kerrottu näistä suunnitelmista ei pankkien eikä rahoitustarkastuksen osalta aikaisemmin

samaan aikaan kun tätä rahoitusta käsitellään ja keskustellaan siitä jäädytetäänkö indeksit pääministeri ilmoittaa että hän haluaa suoran televisioajan yleisradiosta prime time aikaan kertoakseen erittäin kiistanalaisesta asiasta käsityksiään suoraan suomen kansalle eli näistä pakkolaeista

asiasta jossa oli työmarkkinajärjestöjen kesken huomattava erimielisyys joka oli poliittinen riidanaihe ja josta oli myös puolueiden kesken huomattava erimielisyys

sosialidemokraattien linja on vastuullinen ja lähtee siitä että ne jotka ovat tässä kriisissä olleet sen tekijöitä ja myös hyötyjiä ovat mukana tätä ratkaisua hakemassa ja ottavat oman vastuunsa tästä

pääministeri siis laittoi yleisradion johdon valitsemaan että päästävätkö he pääministerin hyvin dramaattisesti historialliseen suoraan lähetykseen jota yleensä ei tehdä ilman sen kummempaa

lehtitietojen mukaan siellä on esillä ajatus siitä että velkoja leikattaisiin ja että se olisi osa tätä ratkaisua jota myös kreikka tietysti on johdonmukaisesti vaatinut

tässä on tehty erittäin suuria rahoja näillä kreikka papereilla pankkien ja sijoittajien toimesta ja nyt kun riskit ovat realisoitumassa haetaan veronmaksajia apuun

näinhän tehdään juuri näissä itäisen keski euroopan maissa joissa ei ole vakiintunutta poliittista kulttuuria ja minusta tähän meidän ei pitäisi mennä ja se vaatii meiltä itseltämme siis poliittisilta päätöksentekijöiltä tiettyä hovietiketin tuntemusta että ei panna mahdottomia kysymyksiä joista se joka tekee päätöksiä tässä tapauksessa yleisradion johto voi ymmärtää että jos en tee näin niin sitten tätä raharuuvia ruuvataan kireämmälle

aivan

mielestäni julkista rahaa joka on tullut pelastamaan kreikkaa ei pitäisi laittaa kärsimään siitä että on haluttu kreikkalaisia auttaa

tätä me olemme esittäneet koko ajan joka ikinen kerta näiden viime päivien aikana että niiden jotka ovat tässä olleet hyötyjiä pankit sijoittajat täytyy tulla mukaan kantamaan vastuuta tämän homman siivoamisesta

ja miksi näin

kysymys on todellakin paitsi siitä miten vastaamme tähän ilmastohaasteeseen myös siitä miten suomi kaiken kaikkiaan voi kehittyä ja näillä liikenneyhteyksiin liittyvillä ratkaisuilla on erittäin suuri vaikutus siihen mitä tapahtuu itä suomessa ja pohjoisessa suomessa

tässä pitää olla suomella ja suomalaisilla selkeä linja ja sitä linjaa täytyy eduskunnan osaltansa vartioida

kun te puhutte näistä tuloista niin on kai kohtuullista sanoa että ne palkansaajat jotka ovat menettäneet työpaikkansa eivät ole menettäneet viidennestä vaan ovat menettäneet koko palkkansa

maan aluerakenteelle hyvinvoinnin edellytyksille tässä maassa nämä ovat todellisia päätöksiä ja silloin palataan tähän kysymykseen tietääkö oikea käsi sitä mitä vasen käsi on jo tehnyt

tässä on aito moraalikadon ongelma

meillä pitäisi olla todellinen ohjelma junaliikenteen aseman parantamisesta ja tässä kyllä aivan malliesimerkki on kysymys siitä mitä tehdään seinäjokioulu välille

tämän piti olla jo finanssikriisin jälkeen selvä mutta kyllä nyt viimeistään kreikan tapauksen täytyy opettaa että joku stoppi tälle pitää laittaa ja se stoppi pitää laittaa nyt

tätä ihmiset toivovat teiltä kun te kokoatte pakettia että työnantajat ovat mukana hyväosaset ovat mukana kaikki ryhmät ovat mukana samalla tavalla

on käsittämätön ratkaisu jos ei nähdä että helsinkioulu välin pitäisi ehdottomasti olla kaksiraiteisena mikä mahdollistaisi todellisen nopean junayhteyden oulun ja helsingin ja niiden välillä olevien paikkakuntien kesken

se merkitsisi suurta asiaa tämän alueen kehitykselle sekä henkilöliikenteen että tavaraliikenteen puolella joten jos todellisuudessa aiotaan tehdä johdonmukaista politiikkaa niin sen täytyisi näkyä niissä esityksissä jotka me saamme tänne ja niissä arvioissa jotka näistä päästökauppaehdotuksista tehdään

todelliset toimet raideliikenteen aseman parantamiseksi tällä hetkellä puuttuvat ja samaan aikaan lentoliikenteen yhteyksiä heikennetään

tämä on itä suomen ja pohjois suomen kehitykselle erittäin huono uutinen

todellakin imf on tämänkin syksyn aikana useampaan eri kertaan ottanut kantaa siihen mikä politiikka olisi heidän mielestään soveltuvaa ja tiedossa on että imf perinteisesti edustaa hyvin konservatiivista talousajattelua

arvoisa puhemies

myönnän vielä puheenvuorot edustajille turunen ja tiilikainen ja sen jälkeen valtioneuvoston vastaukset

todellakin urheilu on tänä päivänä paitsi kilvoittelua myös monelle ammatti ja aivan erityisesti näin tapahtuu monen sellaisen nuoren kohdalla jotka jo hyvin aikaisessa vaiheessa valitsevat näitä huippuammattialoja kuten jääkiekon urakseen

rehula pyysi puheenvuoron ja käyttämällä puheenvuoron myös tästä lakkoasiasta peruutti eilen käyttämänsä puheenvuoron jossa hän laittoi ed

arvoisa puhemies

riski täällä on erityisen suuri ja erikoistilanteessa on perusteltua että tämä on säädeltyä jotta vastuita ei jätetä kantamatta jotta ei tule kohtuuttomia tilanteita sellaisille nuorille jotka voivat sitten joutua kymmeniä vuosia kantamaan vammautumisesta aiheutuvaa haittaa

tämä koskee muun muassa alushankintoja

mutta sen olen huomannut että tahtoo olla niin että kun toimittajat ylipäänsä mukaan lukien yleisradio yleensä kritikoivat enemmän niitä joilla on valtaa kuin niitä joilla ei ole valtaa niin aina ne jotka ovat vallassa kulloinkin pahastuvat

me esitimme että nämä päätökset tehdään kyllä heti mutta ei suinkaan niin että ne astuvat saman tien kaikki voimaan

eikö olisi syytä tässä tilanteessa kun tiedetään kuinka vaikeita vuosia rahoitusmielessä meillä on edessä varhentaa nyt tähän päätöksentekoon mieluiten jo tietysti tähän vuoteen ja joka tapauksessa ensi vuoteen näitä välttämättömiä hankintoja jotka ovat sekä korjaushankintoja että uushankintoja

ja sitten mitä tulee työllisyyteen sehän on tämä avainkysymys niin ikävä kyllä kukaan muu tässä salissa kuin ehkä joku hallituspuolueen kansanedustaja ei usko näihin kärkihankkeisiin

olen pettynyt siihen että asianomainen ministeri ei ole täällä ollenkaan paikalla

kirk

pitäisi tehdä tässä ja nyt jotain todellista

hänkin koki että erityisesti demareita syödään

vaikka kuinka tarkasti kuuntelin ministerin vastausta afganistanin kriisinhallintaan en kuullut sitä kannanottoa että tekin pitäisitte perusteltuna siirtää painopistettä selvästi siviilikriisinhallinnan puolelle suomen osallistumisessa

sitten on selvä että sen ohella että tämä vakuutusturva täytyy asianmukaisesti järjestää ja seurojen pitää kantaa tässä oma vastuunsa työnantajina joutuu myös kysymään onko eräissä lajeissa seurojen toimesta menty jo liian pitkälle väkivaltaisten tilanteiden hyväksymisessä

se täytyy vain kestää ja oppia että näin tämä toimii eikä siitä pidä lähteä kostotoimenpiteisiin vaan täytyy miettiä miten omaa toimintaa muuttaa niin että saa enemmän ymmärrystä

kyllä minun on aivan mahdotonta ymmärtää enkä pidä sitä oikeana että yleisradion pitäisi lopettaa aluetoimituksensa ja uutisointinsa alueiden asioista sen takia että joku maakuntalehti kokisi että kun yleisradiolla on muutama uutinen alueelta niin sen takia ei sitä maakuntalehteä tilata tai ei käytetä maakuntalehtien maksullisia palveluita

olen itse innokas jääkiekon ystävä paljon käynyt myös katsomassa jääkiekko otteluita myös oman poikani kanssa mutta täytyy sanoa että jokunen vuosi sitten alkoi tulla semmoinen tunne että onko tämä enää poikaani varten ja onko tämä oikein minuakaan varten

oikeastaan jo ennen pelin alkua alkaa tulla sellaisia kehotuksia joissa tavallaan rohkaistaan käymään toisen joukkueen pelaajan kimppuun ennen kuin yksi minuutti on täynnä on tappelu pystyssä

onhan se nyt aivan olennaista että meillä on maksuttomasti tulotasosta riippumatta saatavilla perusuutisia siitä mitä meidän alueilla maakunnissa vaikkapa keski suomessa tapahtuu eikä niin että sekä nettiuutiset että lehti on pantu maksumuurin taakse

tällaisten vammojen laittaminen sitten yhteiseen piikkiin korvattavaksi herättää kyllä sen kysymyksen onko hallitus ollenkaan pohtinut tätä toista puolta että pitäisikö lähteä toimenpiteisiin joilla tällaista tahallista yllyttämistä väkivaltaiseen tekoon ja toisen vahingoittamiseen jotenkin yritettäisiin rajoittaa

mutta näyttää siltä että tässä lajissa eli jääkiekossa tilanteet ovat jatkuneet ja jopa kuuluu sellaista tietoa että näitä tappelutilanteita käytettäisiin ikään kuin yleisön viihdyttämiseen ja yleisön paikalle houkuttelemiseen

tämä on lyhytnäköistä

verta tuli pitkäaikainen poissaolo jääkiekkoareenalta on seurauksena eli riskit ovat todellisia

samalla kun pitää järjestää tämä tapaturmapuoli ja siihen liittyvä ihmisestä huolenpito täytyy kysyä olisiko täällä aika ryhtyä nimittämään työsuojelupäälliköitä joiden tehtävä olisi katsoa että urheiluareenalla saa keskittyä siihen urheilusuoritukseen eikä ole riskiä siitä että joutuu väkivaltaisen hyökkäyksen kohteeksi

toivoisin siis että hallituksella olisi rohkeus myös puuttua tähän puoleen

kontakti ja kamppailulajit ovat eri asia kuin tahallinen vahingoittaminen ja valmentajien tai seuran johdon toimesta yllyttäminen toisen ihmisen vahingoittamiseen

kun edustaja huhtasaari sanoi että voin nukkua yöni rauhassa niin joudun toteamaan kyllä että ensi yöstä tulee aika levoton koska

käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö

se tarkoittanee sitä että niitä teoreettisia maksimeja joiden mukaan rahaa voidaan antaa euroopan vakausvälineestä ei kasvateta mutta nykyistä rahaa voidaan siis antaa lisää ja sitten sen lisäksi nämä vastuut eivät kasva

näyttää siltä tai ainakin tulee se pelko että tarkoittaako se sitä että voidaan leikata nämä meidän saatavamme niin että sieltä eivät enää kaikki rahat tulekaan takaisin

nyt olisi mahdollisuus kertoa eduskunnalle ja suomen kansalle hyväksyttekö te kreikan velkojen leikkauksen ja sen että suomi menettää tässä velkajärjestelyssä rahaa

tähän kysymykseen tarvitaan vastaus

jos tämä tulkinta todella olisi tämä että te olette valmistelemassa velkaleikkauksen hyväksymistä niin sittenhän me joudumme kaikissa meidän velkasaatavissamme toteamaan että tämä on aika huono hallitus mitään suomen saatavia huolehtimaan

tulkaa tänne lähemmäksi

mitä näihin vertailuihin tulee niin sehän nyt sitten on niin että jos teet isommalle markkinalle ja isommalle yleisölle niin totta kai työntekijämäärä per henkilö on ihan eri luokkaa

sitten pääministeri stubb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

oikeusjutun käsittely tuottaa

mutta sitten haluan sanoa kun puhutaan näistä lehtien vaikeuksista että minusta pitää olla sillä tavalla tarkka että katsotaan sitten tätä lehtikenttääkin vähän mitä siellä tapahtui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

tunnen ed

rehulan kunnian miehenä ja iloitsen edelleenkin siitä että hän halusi korjata tuon eilisen lausuntonsa lukemalla sanatarkan sitaatin siitä mitä ed

oikeusjutun käsittely on ollut

tuo sen käsittelylistalle puhdistuksen kuudestoista sijaan voidaan jaksottaa illat ovat nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä se muuten tämä tuotiin sotaa tutustun

sanotaan sitten että se virhe jonka poliitikot tekivät paikataan toisella virheellä joka on se että tulisi parempi olo sinne lehdille kun kuristetaan yleisradiota

arvoisa puhemies

esitetyn kysymyksen johdosta on syytä kolmannen kerran sanoa että sosialidemokraattien linja on ollut viime toukokuusta lähtien kun ensimmäinen kriisitapaus kreikka tuli esille johdonmukainen ja selkeä

se kyllä on tärkeä näkökohta että ilmeisesti voi luottaa siihen että tämä eduskunta ei tule semmoisia esityksiä hyväksymään koska täällä ei ole kannatusta tälle

viestintäministeri viitanen asetti aikoinaan selvitysmies tuomas harpfin joka teki erittäin hyviä ehdotuksia miten voitaisiin tätä koko kenttää auttaa mihin kuuluu muun muassa innovaatiotukijärjestelmä

ei ole kestävä linja että veronmaksajat ottavat pankkien ja sijoittajien riskit kannettavakseen

tämän täytyy olla johtoperiaate kaikissa näissä ratkaisuissa ja olemme tyytyväisiä että tähän suuntaan myös hallituksen ainakin julkilausutuissa tavoitteissa on menty